tässä taloustilanteessa missä vaaditaan palkkamalttia ihmisiltä vaadittaisiin myöskin rohkeita toimia ministereiltä ja hallitukselta

meillä ei yksinkertaisesti ole koulutettuja ihmisiä ja se menee niin kauas että meillä puuttuu opettajia kouluttajia

minä ymmärrän sen että oppositio tekee välikysymyksiä mutta nyt en oikeasti ihan ymmärrä tätä sisältöä koska nyt tämä verisuonisto tämä rautatiesuonisto on niin huonossa kunnossa kun mennään itälänsi suunnassa

lisäksi flunssa tai tuhkarokkoepidemia ei valitettavasti koske vain niitä jotka asuvat sen tkn terveyskeskuksen vieressä

abortti ei ole ehkäisykeino abortti on viimeinen hätäkeino jos mitään muuta ei enää ole olemassa

ensimmäinen kädenojennus kansalle olisi se että puututtaisiin valtionyhtiöiden toimiin rankalla kädellä leikattaisiin sieltä pois kaikenkarvaiset kädenpuristukset niin kultaiset kuin hopeisetkin

ja jos rupeaa näyttämään siltä että ihmisillä ei ole rahaa ruokaan niin totta kai täytyy silloin löytyä apua joko sosiaalitoimistosta tai kelasta

sen toinen puolihan on myös se että jos me haluamme esimerkiksi rikostilastot tyhjiksi me emme voi säätää rikoslakiin lakeja meidän pitää purkaa edelliset lait

minä olisin ymmärtänyt ja olisin jopa voinut yhtyä välikysymykseen kun olisi sanottu että sitä ei korjata miksi sitä ei korjata siihen pitää tulla rahaa

arvoisa puhemies

minusta olisi hyvä muistaa myöskin se asia että hyvin monet näistä ihmisistä jotka tulevat kuntouttavaan työtoimintaan ettei ole niin että kaikkien pitää olla ovat sellaisia jotka ovat nauttineet työmarkkinatukea sitä ennen useampia kuukausia ei ihan vuotta mutta useampia kuukausia ja työmarkkinatuki on reippaasti alle tuhat euroa kuukaudessa miinus verot

kaikki toimet tämän asian eteenpäin viemiseksi ovat hyviä mutta minä kyllä peräänkuulutan sitä perustaa sitä tukevaa pohjaa mistä lähdetään rakentamaan

meille tulee ikäviä asioita vastaan ja joskus ikävät asiat vain on tehtävä

tämä on minusta hämmästyttävää että me ajamme nyt sellaista asiaa niin kuin käärmettä pyssyyn että isoveli valvoo sinua

jos sillä perustellaan lain säätämättömyys että toimeenpanovalta ei toimi niin kyllä meillä on kohta laki aika lailla lonkalla

kertokaa kuinka tehdään se että yhdessä yössä tulee niin paljon rahaa että kaikilla on hyvä olla

sillä ostetaan jo ihan oikeasti ruokaa tai sillä saadaan jotain lapselle tai itselle jotain sellaista mikä pikkuisen antaa sitä elämänintoa ja elämänhalua eteenpäin

tekijänoikeudet tulivat tuossa työssä aika usein esille sen takia että kotimaista musiikkia ei voinut käyttää sen kalleuden takia

siispä aika monesti oli pakko tyytyä niin sanottuun jenkkikamaan elikkä amerikkalaiseen musiikkiin joka oli ilmaista musiikkia ja tämä on tietysti erittäin väärin näitä kotimaisia tekijöitä kohtaan

kuulostaa hienolta ja hyvältä mutta on erittäin epätasa arvoinen laki

aina kun säädetään uusi laki jossa otetaan yksi askel kerrallaan tai yksi momentti kerrallaan ja sen jälkeen ruvetaan säätämään lisää sitä lakia pannaan taas koko virkakoneisto liikkeelle ja virkamiehet liikkeelle kansanedustajat liikkeelle saadaan kaikki isot asiat jätettyä pois

toivoisin todella en tiedä pystyykö se tapahtumaan vaikka tätä asiaa nyt käsitellään että tätä ei nuijita pöytään ja sanota että näin tämä asia on vaan tälle asialle on tehtävä jotakin

vanha sääntö kuitenkin on se että kun työpaikka lähtee sitä myötä lähtevät verotulot ja vanha sääntö on myöskin se että kun yksi työpaikka lähtee se vie kerrannaisvaikutuksinaan kaksi muuta työpaikkaa mennessään

kannatan edustaja mäntylän tekemää ehdotusta

tässä ovat taustalla tietenkin nämä immateriaaliset oikeudet jotka ovat ylikansallisilla yhtiöillä ja he haluavat tietysti omat rahansa pois silloin kun ne on pakko sieltä ottaa

toisinpäin tilanne toimii niin että yksi uusi työpaikka luo puolitoista uutta työpaikkaa koska se tuo palveluita mutta se pallo pyörii valitettavasti toisinpäin paljon suuremmalla volyymillä ja kasvaa paljon paljon isommaksi

se on siinä mielessä harmittavaa että jos näitä tekijänoikeuksia kasvatetaan hirveän pitkälle aikaa niin se vie entistä kauemmas sen että voitaisiin käyttää myös kotimaista musiikkia kotimaisissa ohjelmissa ettei niitä tarvitsisi niin sanotusti kuvittaa sitten tällä ulkomaisella musiikilla

tämä on asia joka näyttää paperilla hyvältä mutta kun paperin takana on aina ihminen ja sen paperin vaikutukset kohdistuvat ihmiseen niin pitäisi ottaa myöskin ne huomioon

me olemme kansanedustajia meidän pitää ottaa kansan hyvinvointi huomioon myös tässä talossa ja joskus on kyllä mentävä ihminen edellä eikä aina se euro edellä

kertokaa

mutta olen täsmälleen samaa mieltä kuin edustaja kopra että kun tämä tulee tähän saliin tätä on syytä pohtia aika monelta kantilta ja katsoa mikä on tekijöille hyvä mikä on esittäjille hyvä mikä on taas radioasemille televisioasemille suomalaisille ihmisille hyvä

tekevätkö liian pitkät suoja ajat sen että meidän hyvät teoksemme ikään kuin hukkuvat jos ei ylikansallisilla yhtiöillä joilla on nämä oikeudet ole halukkuutta tuoda niitä esiin ja pitää niitä yllä

tässä on päätynyt tämä eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotusta monta näkökantaa

tällä pakkoruotsiasialla ei ole mitään tekemistä suomenruotsalaisen kulttuurin kanssa tai suomenruotsalaisen identiteetin kanssa

mutta siihen aikaan virolainen katsoi että hän ei voi yksin sitä tehdä vaan meni kosiskelemaan rkptä ja sai rkpn sieltä matkaan ja tämän seurauksena rkp kiristi pakkoruotsin tulevaan peruskoululakiin

tällä hallituskaudella eu suomen työllisyyden parantamiseksi on palkattu pilvin pimein ulkolaisia halpatyöihmisiä

siksikö suomalaisille työntekijöille tai työlle ei ole kysyntää

tällä hetkellä eussa valmistellaan myös säädöstä jonka mukaan lähetetyille työntekijöille voitaisiin maksaa heidän oman maansa säädösten mukaista palkkaa eli tesit romukoppaan

se tarkoittaisi

halpatyöalueeksi koko eurooppa

olipa sen rahan nimi mikä tahansa se lähti suomen pankista

jos ei olisi niin vähän työpaikkoja

me kaikki tiedämme sen että meidän pitäisi tehdä pitempää työuraa alkupäästä keskeltä ja loppupäästä

ei tämmöistä jargonia voi olla että pitää nostaa eläkeikää jos ei ole antaa sitä työtä eikä keinoja siihen miten sitä voitaisiin nostaa

ja nyt näyttää siltä että vaikka näitä lähellä eläkeikää olevia ihmisiä olisi paljon tarjolla niin ei ole tullut työpaikkoja vaikka on työvoimaa tarjolla toisin kuin kokoomus on väittänyt

esimerkiksi kehä kolmosen ulkopuolella tarvitaan bensaa ja tarvitaan autoja

kyllähän tässä paperissa tietenkin on aika paljonkin sellaista asiaa mitä ei ihan mielellään lue mitä hallitusohjelmassa on mutta on siellä jotakin hyvääkin

nyt siellä on semmoisia asioita missä pyritään näistä pääsemään pois muun muassa työttömyysetuuksien käyttötarkoituksien laajentaminen on sellainen

jos yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle työnhakijalle myönnetään vuoden ajaksi peruspäivärahan suuruinen starttiraha niin tokihan se auttaa ihmisiä työllistymään ja se auttaa tätä maata eteenpäin

arvoisa puhemies

kyllä täältä löytyy niitä hyviä asioita ja minun mielestäni meidän kannattaisi yhdessä tukea niitä jotka ovat hyviä ja joihin me pystymme vaikuttamaan

nyt vaan on niin että varsinkin silloin jos on kysymys insestistä niin eivätpä ne pikkutytöt sieltä pääse lähtemään kotoaan lääkäriin eivätkä uskalla eivätkä edes tiedä että sillä tavalla pitäisi menetellä

on toivottavaa että he edes siinä vaiheessa kun raskaudenkeskeytys on vielä mahdollista että he edes siinä vaiheessa pääsisivät tulemaan joku sanoisi heille että nyt pitää mennä lääkäriin ja nyt pitää tehdä jotakin

se on varmasti aika harvinaista mutta jos näin on että jollekin naiselle tehdään vuosittain abortti sen takia että hän ei tiedä mitkä ovat ehkäisyvälineet niin kyllä silloin sillä hoitavalla henkilökunnallakin on vastuuta

heidän pitää silloin opastaa tässä asiassa ja neuvoa miten ehkäistään ja mahdollisesti suositella jopa sellaista ehkäisyä jota ei tarvitse joka kerta erikseen laittaa

arvoisa puhemies

ensinnäkin kun puhutaan paikallisesta sopimisesta niin pitää muistaa se että silloin tulee työsopimuslaki ja tässä hallituksen esityksessä sanotaan selvällä suomen kielellä että nämä hallituksen toimet ja pakkokeinot eivät koske miltään osin työsopimuksia

arvoisa puhemies

niinpä tässä sitten kysynkin ministeri soinilta

miksi te lähetätte puolueen puheenjohtajan hoitamaan ulkopoliittisia asioita ja tuomaan terveiset sieltä tänne

miksi te ette lähetä ulkoministeriä hoitamaan ulkopoliittisia asioita ja kertomaan sitä mitä brexitissä englannissa tapahtuu

arvoisa puhemies

edustaja maijalalle sanoisin tuossa että vaikka nyt tässä salissa eivät ole niin monet puhuneet tästä asiasta niin perussuomalaiset ovat puhuneet tästä asiasta jo pitkään

henkilökohtaisesti kannatan erittäin lämpimästi edustaja kaikkosen tekemää lakialoitetta ja suon että se menisi läpi

sen lisäksi toivoisin että me pystyisimme kiinnittämään huomiota ja kunnissa pystyttäisiin kiinnittämään huomiota siihen että sotiemme veteraaneja asuu myös kotona

nyt kun näissä kylpyhuoneissa on se istuma amme pitäisi löytyä jostakin rahaa että ne ammeet voitaisiin poistaa ja panna tilalle suihkut missä voitaisiin olla esimerkiksi pyörätuolin kanssa ja pystyttäisiin käyttämään nämä kodin suomat palvelut hyväksi ja saataisiin hyvä elämä heille myöskin loppuajaksi

mutta olen todellakin lämpimästi sitä mieltä että tämä on lakialoite jonka on mentävä läpi

toivoisin todella että salissa olisi hieman useampi hallituspuolueen ihminen myös mukana että he voisivat viedä tätä viestiä eteenpäin ja pitäisivät huolen siitä että valiokunnassa tämän lakialoitteen takana ollaan ja siihen suhtaudutaan vakavasti antaumuksella ja että se voitaisiin yhdessä nuijia tässä salissa

meillä on vaasassa käyty kovaa keskustelua siitä mihin erikoissairaanhoidon pitäisi suuntautua turkuun vaiko tampereelle